toki on olemassa erilaisia lieventäviä asianhaaroja mutta ne huomioiden on jo mahdollista tuomita asteikon alarajalta

olen esittänyt tämän kysymyksen monta kertaa jo tänään esitän vielä kerran mikseivät kemin lapin alueen kulttuuriasiat ole tässä millään tavalla matkassa

posti tulee nähdä jatkossa maaseudun monipalvelijana

voisiko olla kyseessä monipalveluauto joka kulkee tiettyyn aikaan

teillä on todella tärkeä asia työn alla elikkä nyt voidaan vaikuttaa todella tehokkaasti suomalaiseen rakentamiseen siihen minkälaisia kotimaisia materiaaleja käytetään miten otetaan kotimaiset olosuhteet huomioon ja miten käytetään kotimaista energiaa

arvoisa puhemies

elikkä todellakin toivon että me naiset voisimme reilusti ja aktiivisesti ottaa vastaan vastuullisia tehtäviä niin työelämässä kuin luottamuspaikoissa

edustaja heinosen puheeseen liittyen tarkennan että kun puhuin kaavoista ja siitä ovatko ne turhia niin tarkoitin lähinnä näitä ranta asemakaavoja koska hyvin monta ranta asemakaavaa tehdään tänä päivänä vain sen takia että siellä on muutama mökki joiden takia tämä kaava rakennetaan

tappaahan voi vahingossa jos vaikka tönäisee toista ja hän kaatuu maahan mutta ketään ei ymmärtääkseni voi raiskata vahingossa

arvoisa puhemies

tässä lakiesityksessä ei puututa ollenkaan liikaa perheitten sisäisiin asioihin

energiatehokkuussäädöksillä ja kaikilla näillä rahoituksilla te voitte vaikuttaa paljon siihen käytämmekö me kotimaista työtä ja otammeko kotimaisia olosuhteita huomioon

voisiko se hoitaa pankkipalveluita olla jonkun sortin ottomaattina antaa siis rahaa pankkikortilla antaa lääkkeitä joillekin ihmisille

muu suurempi kaavoitus on ehdottomasti tarpeellista ja sen mukaan pitää rakentaminen toteuttaakin

sitten toinen asia on olen laatinut kirjallisen kysymyksen ja yrittänyt perehtyä vähän enempikin tähän asiaan loma asuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi

on hienoa puhua kaikista tämmöisistä monimuotopalveluista ja muista asioista mutta meidän täytyy muistaa että perusasia on kuitenkin posti ja sen postipalvelun hoituminen ja aina kun siinä on muita toimintoja ympärillä niin perusasia kärsii siitä aikataulut kärsivät ja toiminnot kärsivät

onko ministereillä tarkoitus varata tai löytää jostakin määrärahoja näiden kotimaisten asioiden toteuttamiseen rakentamisessa ja energiassa ihan todellisuudessa tässä rakentamisessa

siinä vaiheessa ainakin minulle on tullut sellainen käsitys että meillä on jo nykyisin olemassa aika hyvin toimiva liikennevakuutuskokonaisuus ja nyt sitä saatiin hieman parannettua vielä eteenpäin

tällaisia tuomioita on annettu kuitenkin jopa teoista joissa raiskaaja on esimerkiksi lyönyt uhriaan avokämmenellä kuristanut kurkusta ja aiheuttanut mustelmia ja tällä tavoin taltuttanut uhrin vastarinnan

mutta näissä kestävyyskriteereissä meillä on semmoinen todella peräänkatsomisen paikka sillä näissä näkyy hyvin helposti suomalainen vihreä kädenjälki

ongelmaisena asiana ovat olleet ennen kaikkea vaikutukset kakkosautoon näissä liikennevakuutusasioissa koska perinteisesti on ollut sillä tavalla että ensimmäisen auton hyvätkään bonukset eivät ole saaneet hyvitystä sitten siinä kakkosautossa

elikkä ei lasketa liikaa näitten muitten varaan

kuuden kuukauden ehdollinen vankeus tuli tapauksesta jossa raiskaaja löi lenkillä ollutta naista puistossa kasvoihin repi hiuksista ja kaatoi maahan

elikkä siellä on muun muassa biologinen monimuotoisuus metsille maankäytön muutos turvemaiden kuivattaminen ja esimerkiksi tässäkin kun on tämä maankäytön muutos on tämmöinenkin kohta että raaka aine ei saa olla peräisin alueelta joka on ollut aikaisemmin pysyvästi metsän peittämä alue

lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä

arvoisa puhemies

ei siinä mitään mutta kun niissä asuu myös yrittäjiä ja yrittäjien pitää saada tehdä sopimuksia ja jos sinä olet vailla vakituista asuntoa elikkä asut vapaa ajan asunnossa sinä et voi tehdä edes puhelinliittymäsopimusta

nyt vain kannustan vakuutusyhtiöitä että ne ottaisivat ja tekisivät sellaisia malleja jonka mukaisesti olisi tämä asia huomioitu

hallinnon keskittäminen hallituksen esityksen mukaisesti ei sinällään ole ongelma jos muutokset tulevat elävään elämään esityksen kaltaisina

kiitän edustajaa tästä hyvästä ja ajankohtaisesta aloitteesta joten kannatan tätä tehtyä laki aloitetta

tämä on todella hankala asia ja sen takia maankäyttö ja rakennuslakiin lähinnä pitäisi saada kyllä muutosta aikaiseksi että saataisiin tämä homma muutettua tai sitten koko tämä vapaa ajan asumisasia pitäisi miettiä uudelleen näissä kaavoitus ja muissa asioissa

hallintotehtäviä keskitettäessä on oltava kuitenkin erityisen tarkkoina että vapautuvat resurssit tulevat menemään asianajo ja edunvalvontatyöhön vastaisuudessakin ei siis niin että tulevina vuosina vähitellen palvelut alkavat keskittyä hallintoa seuraten

tämä esitykseni että vähimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta tarkoittaa sitä että rangaistus olisi aina ehdoton vankeusrangaistus

sitten vielä on se että kun ihmiset haluavat rakentaa ranta alueelle tai kauemmas kuin keskuksiin niin eivät nämä ihmiset mitään kaikkia palveluja sinne edes odota elikkä ei siitä ole pelkoa että sinne ollaan vaatimassa kaikki mahdolliset palvelut

yleisen edunvalvonnan piirissä on usein ihmisiä joilla on esimerkiksi kehitysvamma tai jokin mielenterveyden häiriö vanhuudenheikkous tai vastaava

miksi minä sitten tein tämän aloitteen kun tiesin asiaan liittyvän hallituksen esityksen olevan jo tulossa

monesti heille on jo elämänhallinnan kannalta tärkeää tuntea henkilökohtaisesti oma edunvalvoja ja päästä vähällä vaivalla tapaamaan häntä ja keskustelemaan asioista kasvotusten

pelkäsin tuolloin että hyvää tarkoittava uudistus kuitenkin osittain vesitetään eli tämä lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty raiskaus kyllä tuomittaisiin nimeltään raiskauksena mutta kuitenkin edelleen lievemmän asteikon perusteella ja näinhän tässä juuri onkin nyt käymässä

nyt sitten tästä kyseisestä hallituksen esityksestä täytyy sanoa että ei minun hirveästi tarvitse kertoa lisää kun edustaja vehkaperä tuossa omassa esityksessään kertoi jo nämä olennaisimmat asiat

toivon valiokunnan käsittelyssä myös harkittavan tulisiko oikeusapu ja edunvalvontapiirin johtajalta tehtävän haltijalta perusoikeusvaikutusten vuoksi edellyttää ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa eräiden lausuttujen esitysten mukaisesti

asia lähetettiin lakivaliokuntaan

tässä kyseisessä asiassa mielenkiintoista on se että tämä lisää todellakin paljon aika yllättäviä kustannuksia

nyt sitten kannatan sitä että tämä kyseinen hallituksen esitys menee takaisin valmisteluun ja siinä valmistelussa pitää pohtia tarkemmin sitä kenellä tässä asiassa on vastuu

jos kerran ihminen tekee täysin ohjeiden ja säännösten mukaan voiko hänellä sen jälkeen olla vastuu siitä että hän joutuu maksamaan valtavasti lisäkustannuksia

tuomioistuimen on hankala muuttaa vuosien aikana omaksumaansa käytäntöä vain sillä perusteella että julkisessa keskustelussa sitä vaaditaan

toki tuomioistuimilla on vastuu tuomioiden perusteluista mutta viime kädessä vastuu rikoslaistamme on kuitenkin lainsäätäjillä eli eduskunnalla meillä kansanedustajilla

näin ollen kannatan tehtyä esitystä vaikka varsinaisesti vasta toisessa käsittelyssä tulemme katsomaan mitä kaikkea sieltä sitten on tuleman tämän osalta

toitte esille paljon ihan järkeviä hyviä asioita mutta kyllähän meidän pitää kuitenkin muistaa se että vangit ovat henkilöitä joiden oikeustoimikelpoisuutta on rajoitettu

elikkä me olemme heille vastuussa tilanteesta ja heillä on oikeus ja pitää olla oikeus tehdä kaikki valitusasiat

en sinänsä kannata mitenkään hirveästi että vangeilla pitäisi olla paremmat olosuhteet kuin vanhuksilla mutta olemme oikeusvaltiossa emmekä voi kieltää sitä että vangeillakin pitää olla oikeutensa

olen itse tosin useaan otteeseen esittänyt että vankeusrangaistusten tulee koventua ja helpomminkin pitäisi saada kovempia rangaistuksia mutta vangeilla pitää olla oikeudet

ja vielä tähän sanon että meidän oikeuslaitos lähtee siitä että mieluummin sata syyllistä vapautetaan kuin yksi syytön tuomitaan

meillä ovat meriliikennettämme rasittamassa työn alla nitraattidirektiiviasiat typpioksidiasiat seca ja neca asiat ja nytten tämä painolastivesiasia

arvoisa puhemies

porotalous on syy elää ja olla poronhoitoalueella

siinä ei näe kunnolla rahallista palkkaa mutta silti sillä elääpi

tällä polura eli porotalous ja luontaiselinkeinorahoituksella turvataan tämä peruselinkeino sen perusta että tätä elinkeinoa pystytään harjoittamaan millä sitten on todella suuri kokonaisvaltainen merkitys lapin pohjois suomen ja koko suomen olemassaololle

mutta suomelle tämä on erityisen hankala ja vaikea asia koska suomen vientiliikenne on täysin kiinni meriliikenteestä ja sen toiminnasta

nämä kolme asiaa jotka mainitsin käytännössä joudutaan nytten suomessa hyväksymään ja sen mukaisesti toimimaan ja meidän täytyy miettiä millä tavalla me voisimme kuitenkin auttaa meidän meriliikennettämme että meidän vientitoimintamme olisi kannattavaa jatkossakin ja meidän työllistäminen ja työpaikat suomessa voitaisiin turvata

porotalouden kannattavuus on romahtanut viime aikoina todella paljon ja petotilanne on tosiaan se joka on vaikuttanut siihen kaikkein eniten

arvoisa puhemies

kävimme valiokunnassa keskustelua siitä riittääkö se että toimitaan säännösten mukaisesti vai onko todella tärkeää että myöskin nämä säännösten mukaiset laitteet toimisivat ja kyllä sekä ympäristövaliokunnassa että liikenne ja viestintävaliokunnassa joissa molemmissa olen jäsenet pitävät tärkeänä sitä asiaa että olisi hyvä että myöskin toimivat sillä ei ole todellakaan tarkoituksenmukaista että meille tulisi mitään ylimääräisiä eliöstöjä tänne meidän vesistöömme

tärkeää ympäristönsuojelulakia on valmisteltu pitkään ja näyttää siltä että sitä olisi silti pitänyt valmistella vielä vähän aikaa

tämä on lähinnä päivitys voimassa olevaan lakiin sen perusteella mitä on ollut eu säädöksiä ja muita kansalliseen rahoitukseen ja muuhun liittyviä säädöksiä

ensiksi kiitos ministeriölle että ympäristöministeri saattoi antaa hieman periksi ja onneksi tämä säännös luontoarvoasia kohdentuu ainoastaan turvetuotantoon

eli poronhoitolakia ei saa avata mutta siinä on muutamia kohtia erityisesti nämä viljelyvahinkoasiat joitten osalta olemme nyt aloittaneet työn ja jotka täytyy saada järjestettyä niin että tämä riitatilanne saadaan hoidettua sillä meidän pitää pystyä yhdessä elämään tuolla poronhoitoalueella eri elinkeinonharjoittajien kanssa

arvoisa puhemies

käsiteltäessä luontoarvoja ja evättäessä sillä perusteella maankäyttöoikeus on mielestäni kyse perustuslaillisesta omistusoikeudesta

tällaisen oikeuden käytön kieltämisen tulisi olla korvattava asia ja korvattavat asiat ovat tähän asti kuuluneet luonnonsuojelulakiin

tulisiko tähän uuteen ympäristönsuojelulakiin lisätä korvausasia tässä nimittäin ei ole korvauspykälää ollenkaan vai tulisiko koko asia siirtää valmisteilla olevaan luonnonsuojelulakiin

toivon että perustuslakivaliokunta antaa lausunnon siitä onko ympäristönsuojelulain luontoarvoilla oikeus ilman korvausta puuttua ihmisten omistusoikeuteen

eli se on hyvä huomio tässä laissa mutta samanaikaisesti pitäisi huomioida nämä sähköiset ilmoitusasiat muun muassa tuonne petopuolen asioihin

kiitoksia timo korhoselle tästä puheenvuorosta koska ennen hänen puheenvuoroaan kuulosti siltä että kaikki ovat sitä mieltä että tämä päätöksen tekeminen näissä harkinta asioissa tulee keskittää yhteen paikkaan

petovahinkoasiat vielä tehdään paperityönä ja sen ei todellakaan enää tänä päivänä pitäisi siinä muodossa olla kuten siellä on

eli näitä ei tulisi keskittää yhteen paikkaan koska tämä lakihan lähtee siitä että harkitaan ja harkintahan lähtee siitä alueellisesta tuntemuksesta olosuhteiden tuntemisesta sen tietämisestä että minkälaisia alueellisia vaikutuksia tällä asialla on

ja se on hyvä että jatkossakin pystytään rahoittamaan mönkijä ja moottorikelkkahankintoja ja on hyvä että on huomioitu se että nyt jatkossa niitä voidaan rahoittaa useammin kuin aikaisemmin koska ikävä kyllä mönkijät ja moottorikelkat eivät kestä sitä viittä vuotta silloin kun ollaan aktiivitöissä

ne ovat vanhoja fraaseja mutta pidämme itseämme liian tärkeinä ja kiireisinä